mutta nyt olette perustanut työryhmän ja sitrassa teidän tahtonne mukaisesti tätä asiaa viedään eteenpäin niin nyt kysyn millä aikataululla te olette tuomassa tätä hanketta ja tätä asiaa eteenpäin viemässä jotta saadaan helpoilla keinoilla kuntatalouteen helpotuksia

arvoisa puhemies

budjetin yleisperusteluista käy ilmi kuten kaikki me tiedämme että suomi on ajautunut nykyiseen syvään taantumaan koska olemme poikkeuksellisen suuresti viennistä riippuvainen avotalous

strategia onnistui tuolloin mutta nyt saamme kokea sen nurjan puolen kun maailmantalouden vaikeudet kertautuvat viennin laantumisen kautta suomeen

budjetin yleisperusteluissa ikään kuin hyväksytään ajatus suomen taloudesta keinuna joka välillä seisoo välillä menee lujaa mutta tasaista menoa näillä rakenteilla ei ole luvassa

istumisen ja juoksemisen väliaikana valtion ja kuntien talouksia ylläpidetään velalla jota sitten hyvinä aikoina pitäisi maksaa takaisin

tällainen stop and go eli suomeksi istu ja juokse strategia voidaan tietysti kyseenalaistaa ja keskustella uusista vaihtoehdoista

parhaillaan budjetin yleisperusteluista käytävä keskustelu soveltuu talousstrategian pohtimiseen huonosti jos lainkaan sillä budjetin yleisperusteluissa käsitellään finanssipolitiikkaa vain budjetin numero osan perusteluja silmällä pitäen

eri yhteyksissä hyväksi havaittu selontekomenettely puolustaa hyvin paikkaansa tässäkin yhteydessä

valtiovarainministeriön kansantalousosasto on siihen aivan liian suppea sillä sen toimiala rajoittuu valtion budjettiin

lopputuloksen kannalta olisi tärkeää että selonteon valmistelu ja lausuntovaiheeseen osallistuisivat kaikki ne keskeiset talouden toimijat joita tuo uusi talouspoliittinen linjaveto tai suomen uusi talousstrategia koskee

hyvänä ideana pidän myös eduskunnan puhemiehen esittämää ajatusta siitä että talousviisaiden ryhmä kokoontuisi etsimään suomelle uutta talouslinjaa

eduskuntakeskeiseen selontekomenettelyyn voidaan tämä viisaiden ryhmä luontevasti ottaa mukaan kun huomataan että viime kädessä jonkun tulee istua alas ja kirjoittaa selonteon pohjapaperi eduskuntakäsittelyä varten

ei siksi että entinen olisi epäonnistunut vaan päinvastoin siksi että tuo vientivetoinen strategia on vanhentunut onnistumisensa myötä

selonteon valmisteluun on otettava kuulemis ja lausuntomenettelyn avulla mukaan kaikki ne keskeiset asianosaiset joita tuleva talousstrategia koskee

näin menetellen eduskunnalle luotaisiin riittävät valmiudet valita suomelle talouspoliittinen strategia joka perustuisi huolelliseen ja kattavaan valmistelutyöhön

arvoisa puhemies

sen sijaan siitä ei ilmene keskitetysti mitkä ovat suomen valtion takausvastuut missä ne ovat mitä toimintoja niillä tuetaan ja miten takausvastuut ovat kehittyneet vuodesta toiseen

budjetin hyväksyessään eduskunta myöntää senaatti kiinteistöille takauksia

tämän seurauksena yliopistojen kiinteistötoimen rahoituskulut kasvavat mikäli noille yhtiöille ei turvata edullista rahoitusta samalla menettelyllä jota eduskunta käyttää nyt suhteessa senaatti kiinteistöihin myöntämällä sille takauksia

yliopistokiinteistöyhtiöiden takaustoiminnan jättäminen pois valtion budjetista on ilmeinen heikkous joka on pakko korjata kun yliopistokiinteistöosakeyhtiöt lähtevät pankkeihin kyselemään lainoja ensi vuoden alussa

minulle on vastattu että nuo yliopistokiinteistöosakeyhtiöt eivät tarvitse valtiontakuita koska ne ovat valtion osittain omistamia ja siten vakavaraisia

jos valtion omistama yhtiö ei tarvitse valtiontakuita eikö nyt budjetissa oleva senaatti kiinteistöille myönnettävä takaus ole silloin erhepykälä

miksi senaatti kiinteistöt tarvitsevat ja yliopistokiinteistöosakeyhtiöt eivät tarvitse takauksia

ilmeisesti yliopistokiinteistöosakeyhtiöiden valtiontakausten unohtaminen johtuu rahoitusosaamisen puuttumisesta asian valmistelussa

tilkkutäkkimäisen kuntarakenteen eheyttäminen maaseudulla tehostaa ja turvaa kuntapalveluja mutta mammuttikunnan rakentaminen pääkaupunkiseudulle ei tehosta kuntatalouksia

ministeri kiviniemi ajatte lähes joka toisessa puheessanne pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitosta tietäen hyvin että vapaaehtoisesti tiivistetään yhteistyötä koko ajan

suomen kuntakentän tehokkuuden yhtenä avaintekijänä on kuntakentän moninaisuus

tehokkaista kunnista parhaat toimintatavat leviävät muihin kuntiin

siksi kuntien välinen kilpailu vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttö ja yhteistoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen on kuntien kehittymisen kannalta tärkeämpää kuin sirpaleisen kuntarakenteen eheyttäminen maaseudulla

paras hanke ei nyt saisi jäädä jauhamaan paikoilleen kuntarajojen piirtelyksi vaan sen tulisi edetä syvälle kuntien yhteistoimintojen kehittämiseen siis siihen mitä pääkaupunkiseudun kunnat jo tekevät

toivon että jatkossa ministerit esittäisivät laki ja toimenpide ehdotuksia koskien kuntien toimintojen tehostamista esimerkiksi juuri tietohuollon alalla ja jättäisivät kuntarajojen piirtelyn ja muut karttaharjoitukset pääkaupunkiseudulla suunnistajien harrastuksiksi

se mikä minua on hämmentänyt todella on se että kun yhteistyömalli on rakennettu ja se on tuotu julkisuuteen niin seuraavana päivänä ministerit ovat tulleet sanomaan

tämä on aivan uutta ajattelua nyt ministerin suusta ja mielelläni odotan siitä selkeitä konkreettisia mielipiteitä

ministeri juuri luonnehti tuota taudinkuvaa mikä se on ja avasi lääkepurkkirivistön ja otti sieltä yhden purkin joka liittyi pääomitukseen sekä kuntarahoituksen että finnveran aktivointiin

järkevää varautumista olisi uusien ja entistä laajempien toimivaltuuksien määrittää näille molemmille luottolaitoksille uudet ja entistä laajemmat toimivaltuudet jotka ovat eu kilpailulainsäädännön mukaisesti mahdollisia mutta joita suomessa ei ole määritelty näille luottolaitoksille kuuluviksi

kysyisinkin ministeriltä onko ministeri valmis edistämään näiden toimivaltuuksien laajentamista ja avaamista ja millä aikataululla

arvoisa puhemies

nyt on kuitenkin käymässä hitaimmillekin ilmi että euroopan valitsema yhteisvastuullinen tapa ratkaista kriisiä ei toimi

vaihtoehtoisessa suunnitelmassa ryhdytään noudattamaan maastrichtin sopimusta ja lopetetaan sopimuksen kirjaimen ja hengen vastainen yhteisvastuullinen toiminta

ensin on arvioitava mitä suomen pankkijärjestelmälle tapahtuisi mikäli eurooppa painuisi syvään kriisiin

vastaus tähän löytyy suomen pankin tilastoista aivan etusivuilta kiitokset tästä suomen pankin suuntaan

nyt oli tärkeää että saimme kuntaministerin ymmärtämään ja kuntaministerin tarkennukset siihen että hän ei aja pakkoliitosta vaan pikemminkin helsingin hajottamista eri osiin

suomalaisen luottolaman välttämiseksi tämä vahinko olisi paikattava

tämä on erittäin positiivinen ajatus meikäläiselle koska silloin pääsevät nämä erilaiset kaupunginosayhdistykset hyvinkin voimakkaasti toimimaan ja saadaan kansalaisten kanta ja kansalaisten näkemykset päättäjien tietoisuuteen

tällä summalla suomi eristäisi omat luottolaitoksensa eurooppalaiselta kriisiltä

euron arvo tulisi alenemaan

toki aleneva euro auttaisi niitäkin mutta näiden maiden osuus suomen viennistä on vähäinen ja aleneva euron arvo nostaisi suomen taloutta joka tapauksessa

arvoisa puhemies

vahvana taloutena olisimme myös paremmassa asemassa avustamaan ketä kulloinkin tarpeelliseksi katsomme

tällöin suomi voisi itse kussakin tilanteessa kantaa kansainvälistä yhteisvastuuta tapauskohtaisesti kuten nyt ruotsi ja aiemmin myös suomi suhteessa islantiin alistamatta talouttaan muiden maiden erityisesti ranskan sanelemalle mekaaniselle yhteisvastuulle

suomalaisten korkea sivistystaso ja laadukas että maksuton koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta mutta kaikkialla ja kaikissa tilanteissa asia ei ihan ole näin

nyt on tärkeää ja hyvä että hallitus on ottanut tässä budjetissa huomioon korkeakoulut ja tiedepolitiikan jotka saavat osansa ensi vuoden budjetista

yliopistot ja korkeakoulut ovat koko ajan laahanneet perässä siinä kustannuspaineessa joka on tullut nimenomaan laiteinvestointien ja perusopetuksen määrärahojen puutteessa

yliopistouudistus etenee ja uusimuotoisiin yliopistoihin panostetaan nyt toden teolla

ilman hyvää ja korkeatasoista tutkimusta yliopistot eivät ole mitään

peruskoulujärjestelmämme on niittänyt kiitosta ja mainetta maailmallakin mutta nämä sivistyksemme tyyssijat yliopistot eivät ole pärjänneet kansainvälisessä vertailussa viime aikoina päinvastoin ne ovat vain tippuneet sijoituksissaan

uusi yliopistolaki mahdollistaa sen että maailman parhaan peruskoulutuksen saaneet suomalaiset lapset ja nuoret voivat jatkaa opintojaan erinomaisissa yliopistoissa täällä koti suomessakin ei tarvitse lähteä ulkomaille

arvoisa puhemies

siis ed

mutta tosiasia on se että täällä etelä suomessa on huutava pula ammatillisen koulutuksen paikoista jolloin niitä olisi tarvittu todella paljon enemmän kuin nyt on pystytty tarjoamaan

kyllä nimenomaan ministerin kuuluttamana tuossa tarvitaan nyt rohkeita ja uudistushakuisia päätöksiä

mutta tässä nyt ihan selkeästi tulee semmoinen mieleen että keskusta haluaa vain kasvurahastoa jossa on valtavat pääomasijoitukset sinne valtion tuelta

kyllä tämä on nimenomaan hallituksen ja ministerin tahtotila se että sinne sijoitetaan sen verran että sinne tulee myös uusia yrityksiä ja sitä kautta saadaan nämä markkinat pyörimään

se missä kasvun esteitä on on nimenomaan lupakäytännöissä

tässä meillä on paljon tekemistä että me saamme sitä luvitusta sen esteitä purettua ja näitä hallinnollisia ongelmia pois

arvoisa puhemies

pulliainen puuttui juuri tärkeään asiaan yliopistojen rahoitukseen ja siitä jo aikaisemmin tänään päivällä puhuinkin

nyt on tarkoitus käsitellä talousarvioesityksen yksityiskohtia vähän laajemmin eli nimenomaan suomen taloutta ja maailmantaloutta yleisemmin

vaikuttaa kuitenkin siltä että vasta nyt noita muutoksia aletaan ymmärtää ja ottaa huomioon päätöksenteossa

tulevaisuusvaliokunta on tässä edelläkävijä arvioidessaan eläkesijoittajien ulkomaisen sijoitustoiminnan riskejä

keväällä on ollut seminaari asian puitteissa ja silloin tähän asiaan keskityttiin

ehkä tärkein suomen taloudellista asemaa koskeva muutos liittyy suomen luottokelpoisuuteen suhteessa muun maailman toimijoihin ulkomaihin

suomen luottokelpoisuus ulkomailla ei ole enää ongelma

maailma on nyt täynnä levotonta ja huolestunutta rahaa joka mielellään etsiytyisi turvaan suomen valtion ja kuntien velkapapereihin

voimmeko me suomalaiset luottaa ulkomaisiin toimijoihin ja sijoituksiin ja mitä voisimme tehdä nyt

tämä kysymys on mielestäni erittäin aiheellinen

joudumme oppimaan aivan uusia asioita ja uutta talouspolitiikkaa

pääomaköyhä suomi tuli edellisestä lamasta ylös onnistuneella talouspolitiikalla jonka seurauksena kansallisuusvarallisuutemme on kasvanut ja sen sijoittaminen on tullut ongelmaksemme

aivan erityiseksi ongelmaksi ulkomaiden ja ulkomaisten toimijoiden luottokelpoisuus on muodostunut näille eläkeyhtiöille ja eläkerahastoille

eläkeyhtiöiden ulkomaisten sijoitusten riskit ovat realisoitumassa nyt pelottavalla tavalla minkä vuoksi eläkeyhtiöittemme kyky selviytyä eläkkeiden maksuista on vaarassa

tänä aamuna kuulimme uutisista että eläkeyhtiöiden on annettava perjantaihin mennessä selvitys sijoituksistaan

vakuutusvalvontavirasto on pyytänyt eläkeyhtiöiltä selvitystä vakavaraisuudesta sekä siitä ovatko yhtiöt sijoittaneet suomalaisten työeläkevaroja konkurssiin ajautuneeseen yhdysvaltalaiseen lehman brothers investointipankkiin

eläkeyhtiöiden sijoituspolitiikan uudelleenarvioimiseen on varmastikin perusteltua syytä ja talousvaliokunta joutuukin pohtimaan näitä kysymyksiä lähiaikoina

koska ulkomaat ovat suurempi riski kuin mitä me olemme aiemmin pystyneet arvioimaan tulisi investointeja kotimaahan harkita uudelleen

suomen riskeihin me itse pystymme vaikuttamaan omalla toiminnallamme

ulkomaiden riskeihin meillä sen sijaan ei ole juurikaan sanan sijaa

aivan erityisesti valtion tulisi harkita entistä voimakkaampaa investointitoimintaa kotimaahan muun muassa tiestön ja vanhushuollon perusrakenteiden uusimisessa

julkisen sektorin investointitoiminnan kehittäminen vaatii tuekseen valtiontalouden suunnittelujärjestelmän uusimista euroopan unionin ja muiden tilinpitojärjestelmiltään kehittyneiden maiden esikuvien mukaisesti

tämä kehitystyö on valtiovarainministeriössä hyvällä alulla ja se on jo tuottanut ensimmäisen julkaisun kuluneen kevään aikana

suljetussa taloudessa ja oman markan aikana vanhassa suomessa kotimaisilla palkankorotuksilla oli suora yhteys inflaatioon ja kotimaiseen korkotasoon

nyt nuo yhteydet ovat perusteellisesti muuttuneet vaikka talouspolitiikan kielenkäytössä muutoksia ei ole vielä havaittu tapahtuneeksi

nyt se on tuontitavaraa

samoin euromääräinen korkotaso

matalia palkkoja korostava vientiteollisuuden kilpailukyvyn korostus

on hyvä huomata että matalaa suomalaista palkkatasoa yksipuolisesti ihannoiva talouspoliittinen kielenkäyttö on asetettava laajempaan koko suomen taloutta koskevaan kehityskeskusteluun

matala palkkataso syö julkisen vallan veropohjaa ja siksi tarpeettoman matala palkkataso on pois valtion ja kuntien kassasta ja velanmaksukyvystä

keskustan puoluesihteerin jarmo korhosen esitys palkkojen jäädyttämisestä on tätä taustaa vasten suorastaan erikoinen

talousvaliokunnassa tämä keskustelu orastaa samoin palkansaajien ja työnantajien yhteistyössä

ulkomaisten riskien uudelleenarviointi eläkerahojen sijoituksessa ja kotimaisten investoin tien uusiotarkastelu kehittää tätä keskustelua edelleen kun haluamme varmistua eläkerahojen riittävyydestä tulevaisuudessa

edustaja janina